tässä on mahdollistettu kalastuksen ja metsästyksen toteutuminen edelleen tällä alueella ja rajattu aluetta niin että se ei uhkaa kalatalouden ja kalankasvatuksen kehittymistä uudenkaupungin edustalla joten tämän jälkeen jää vain jäljelle jonkinlainen kummallinen vanhanaikaiseen ajatteluun konservatiiviseen ajatteluun suhtautuva luonnonsuojeluvihamielisyys jota minä en henkilökohtaisesti itse ymmärrä ja jonka kattavuutta ei ole kovin vankasti edes sen alueen asukkaiden keskuudessa varmistettu

on ihmisiä jotka ovat eläneet pitkään parisuhteessa odottaneet vuosikymmeniä että yhteiskunta hyväksyy tämän parisuhteen lain edessä tasa arvoisena ja sallii avioliiton miksi me heiltä sen estäisimme

mennään vähän syvemmälle tähän uudistamisen puheeseen

minä haluaisin kyseenalaistaa sen ajattelutavan että kaikki muutokset ovat jotenkin automaattisesti uudistuksia

jos työaikoja pidentämällä niille ihmisille jotka jo nyt ovat töissä tuottavuus nousisi niin se olisi kyllä aika outo temppu koska koko ihmisen työhistoria on ollut tuottavuuden parantamista työaikaa lyhentämällä ja sen sisällä teknologian käyttöä automatisaatiota ja tietotekniikkaa lisäämällä ja ihmisten jaksamista parantamalla

näin ollen onkin hyvä että alueella toimiva kansalaisliike on ollut myös aktiivinen ja tuonut esille sen että alueella myös kannatetaan kansallispuistoa

toivon että eduskuntakäsittelyn yhteydessä perehdytään hankkeeseen huolella vailla ennakkoluuloja ja nähdään ne suuret hyödyt mitä kansallispuistostatuksen saamisella koko tämän alueen meriluonnolle luontomatkailulle alueen kehittymiselle myös jopa nesteelle että löytää elinkeinonharjoittamiselle alueelle elinkeinojen harjoittamiselle alueella on ja että voimme yhdessä todeta että tämä on hieno saavutus jolla laajennetaan suomen kansallispuistojärjestelmän piirissä olevaa meriluontotyyppien kirjoa niin merkittävästi että jokaisen itseään ja ympäristöä kunnioittavan kansanedustajan tulisi tukea tätä esitystä

se avainkysymys olisi nyt se miten me voimme tehdä työelämästä ihmisille parempaa ja joustavampaa ja sillä saada lisätyötä ihmisille ja miten on helpompaa nousta sosiaaliturvalta työelämään

teidän kaikki niin sanotut uudistuksenne ovat leikkauksia etuuksien viemistä valintojen karsimista opiskelijoilta sitä että toiselta asteelta ei enää pääse jatkamaan korkeakouluasteelle

eiväthän nämä ole mitään mahdollisuuksien avaamisia tai uudistuksia vaan käännetään historian kelloa vuosikymmeniä taaksepäin

mutta on toinen vastustuksen muoto joka on pelottava

ei ammattiyhdistysliikkeellä ja työntekijäpuolella ole mitään järkeä mennä tämmöisen elinkeinoelämän keskusliiton apupoikana toimivan politiikan apuvälineeksi vaan molempien osapuolten pitää saada parempi työelämä ei heikennyksiä niin yrittäjille kuin työntekijöille

kansalaiskirjeissä on ollut varsin erikoista sisältöä ennakkoluuloja pelkoja epäluuloa mutta se että ihminen kirjoittaa kirjeensä otsikkoon kansanedustajalle normaali kolmen lapsen isä joka vihaa homoja ei ole mielestäni normaalia

sen takia tämän eduskunnan keskustelu ja tämän tasa arvoisen avioliittolain hyväksyminen on erityisen tärkeää että me osoitamme myös niille jotka eivät omaa ajatteluaan ole avartaneet sille että hyväksyisivät ihmisten toiseuden että ei ole normaalia suhtautua vihaten toisiin ihmisiin

suomi on parempi maa silloin myös näille ihmisille kun kaikilla on tilaa olla omanlaisensa ja meidän yhteiskuntamme on pystyttävä osoittamaan että tällaisista tunteista pitää voida päästä eroon ja sellaiset tunteet eivät saa aiheuttaa toisten ihmisten kiusaamista

arvoisa puhemies

muille aurinko nousee edelleen aamulla ja siellä kahvipöydän äärellä juodaan kahvia ja luetaan aamun lehteä mutta se iso muutos on se että jokainen nuori jokainen aikuinen jokainen lapsi on yhdenvertainen suomessa unelmineen ja toivoineen

me haluamme että maailman energiamurroksessa suomi on ratkaisijana viemässä aurinkoa tuulta bioenergiaa älykkäitä sähköverkkoja ja energiatehokkuutta eteenpäin ja siten ollaan luomassa kestävää taloutta ja ratkomassa ilmastonmuutosta

tuulivoima ja aurinkovoima esimerkiksi ovat parantaneet kannattavuuttaan ja niiden hinta on laskenut noin viidennekseen siitä mitä se oli silloin kun viimeksi fennovoiman periaatepäätöstä käsiteltiin

yhteiskunnan kokonaisedun kannalta asetelma on muuttunut vaihtoehdolle huomattavasti suotuisammaksi samalla kun fennovoiman ja rosatomin hanke on muuttunut huomattavasti hankalammaksi

arvoisa puhemies

on aina huonoa poliittista retoriikkaa kaivella menneitä mutta tosiaan viime hallituskauden jälkeen todettiin että esimerkiksi ikäluokkien pienenemisen takia tehdyissä säästöissä oli jo saavutettu päätepisteet enää ei voi leikata laatu alkaa kärsiä ja siksi me vihreät lähdimme vaaleihin sillä lupauksella että koulutuksesta ei enää leikata ja kokoomus tuli tähän mukaan

itse ministeri siellä aitiossa vielä vappupuheessanne sanoitte että kokoomuksen arvovalinta on se että koulutuksesta ei leikata ja nyt teidän arvovalintanne on joku ihan toinen

ja jos mietitään näitä uudistuksia mitä te markkinoitte niin tässähän itse asiassa ollaan leikkaamassa pois niitä hyviä asioita mihin panostettiin aikaisemmin elikkä oppimiserojen kaventamisraha luokkakokojen pitäminen pienenä se että erityisen tuen tarpeessa olevat nuoret saisivat tukea

fennovoiman ja rosatomin hanke on poikkeuksellisen huono ja riskialtis ja nyt on kyse siitä kuinka huonoja hankkeita ydinvoiman periaatteelliset kannattajat ovat valmiita hyväksymään

ja samaan aikaan yliopistoissa kritisoidaan että yliopistojen autonomiaa rajoitetaan sillä että valtioneuvoston valtaa lisätään niistä vähenevistäkin tutkimislaista ei tule siitä kun asia mitä tutkimusrahoista

fennovoima on pääosin julkisen sektorin veronmaksajien rahoilla riskiä ottava kallis hanke kustannustasoltaan joka lisää suomen riippuvuutta venäjästä vaikka fennovoiman alkuperäisen luvan piti sitä vähentää

minä uskon että se olisi kaikille hyvä asia ja tässä tullaan siihen että kyllähän se että hallitus tekee työehtosopimustasolla pakottavaa lainsäädäntöä joka estää tekemästä parempia sopimuksia työntekijöiden kannalta vahvasti rajoittaa työntekijöiden halua myös siitä alemmalla tasolla työsopimuksissa luottaa siihen että heillä on vahva neuvotteluasema kun heidän oikeuksiaan juuri rajattiin työehtosopimuksissa

ne sitoutuvat ostamaan sähköä kaikissa tilanteissa fennovoimalta maksoi mitä maksoi

tämä voi tulla suomen kunnille kalliiksi koska sähköä voi jo nyt suojata halvemmalla hinnalla pohjoismaiden sähkömarkkinoilla yli kymmeneksi vuodeksi

kannattaa muistaa tämä asia eli se että jos me uskomme siihen että tuottavuus on ensisijaista ja palkkamaltti on myös tärkeätä niin suuri kysymys on se onko hallitus vaarantamassa nämä tärkeät tavoitteet sillä että se tekee nämä pakkolait

ydinvoiman ympäristöriskit ovat tunnetut

fennovoimalle on suunniteltu ydinkierrätyspolttoainetta jonka tuotantolaitos majakissa on osa alueen surullista säteilypäästöjen historiaa

suomi on osa euroopan unionin arvoyhteisöä joka puolustaa demokratiaa oikeusvaltiota reilua kauppaa ja kansainvälistä oikeutta

tänä päivänä meidän on mietittävä kaikkien meidän toimiemme vaikutusta ja merkitystä asemallemme maailmassa ja sille miten me voimme varmistaa omien arvojemme toteutumisen kansainvälisissä suhteissa

me olisimme itse liittämässä itseämme yhä syvempään energiariippuvuuteen suhteessa venäjään samalla kun muut eu maat pyrkivät lisäämään energiaomavaraisuuttaan ja panostamaan uusiutuviin ja energiatehokkuuteen

sen jälkeen riippuvuus jatkuisi ydinpolttoaineketjun myötä ja rosatom voi halutessaan viedä verotonta mankala sähköä venäjälle myös hankkeen omistajana

itse vanhana venäjän tutkijana ja paljon venäjän kanssa asioineena pidän venäjän suhteita tärkeinä mutta faktat on pystyttävä puhumaan avoimesti

eli olemme kovin hyllyvällä suolla ja vastuullinen tapa eduskunnalle käsitellä asiaa on se että ydinenergialain pohjalta yhteiskunnan kokonaisetua arvioitaessa näin epävarmalle hankkeelle ei tule myöntää periaatepäätöstä

tässä erityisesti uutta on se että kootaan ympäristöministeriön alaisuuteen ilmastopaneeli jossa asiantuntijat arvioivat päästökaupan ulkopuolisen sektorin päästövähennyksiä mahdollisimman tehokkaalla tavalla jossa samaan aikaan edistetään ilmastonsuojelua päästöjen vähentämistä sekä rakennetaan vihreää taloutta luodaan suomalaisille uuden sukupolven työpaikkoja

ehkä tuo viimeinen väite on syytä korjata siltä osin että kyllä pienituloiset kuitenkin keskimäärin kuluttavat vähemmän kuin suurituloiset joten näin ollen he maksavat myös vähemmän

tämä ilmastopaneeli rakentaa hiilibudjetointia millä tehokkaimmin eri sektoreilla vähennetään päästöjä ja luodaan uusia työpaikkoja ja tämän budjetoinnin perusteella hallitus valmistelee sitten ilmastolakia ja tekee siitä esityksen jolla rakennetaan suomesta kestävää menestyksekästä yhteiskuntaa niin ympäristönsuojelullisesti kuin taloudellisestikin

mutta se on tietysti

kuunnelkaa ystävällisesti loppuun

mutta se on totta että suhteessa tuloihin he käyttävät kulutukseen isomman osan tuloistaan ja näin ollen pitää myös työn verotuksessa huomioida vihreän verouudistuksen vaikutukset ja niinhän tämä hallitus on tehnyt

ensi hallituskaudella jos vihreää verouudistusta jatketaan niin kuin vihreät haluavat pitää kompensoida pienituloisille työn verotusta edelleen nostamalla kunnallisverotuksen perusvähennystä ja myös arvioimalla siitä portaittain keskituloisiin sen vaikutus ja tätä pitää koko ajan tehdä

on kysytty mitä tehdään jos tätä ei tehdä

vastaan vihreiden osalta siihen

eli ei leikata kunnilta rahaa vaan sanotaan että tehdään yhdessä rakenteellista uudistamista ja uudistuksista tulevat säästöt ohjataan oppilai den parempaan ohjaukseen oppimisteknologian käyttöönottoon sisältöjen kehittämiseen koska tämä on kärsinyt viime vuosina

meillä tehdään kunnissa opetussuunnitelmia ja samaan aikaan kun leikataan työrauha on kärsinyt ja sisältöjen laadun kehittäminen ja eriarvoisuuden torjunta on kärsinyt ja nyt pitäisi saada huomio sinne

perustuslakivaliokunta on useilla vuosikymmenillä edellyttänyt että meidän on uudistettava vaalitapaamme jotta ihmisten yleinen ja yhtäläinen äänioikeus ja suhteellisuus toteutuvat paremmin

arvoisa puhemies

uudenmaan vaalipiirin läpimenneiden kansanedustajien osuus on kasvanut yli kaksinkertaiseksi ja monissa vaalipiireissä kansanedustajien määrä on lähes puolittunut

asiaa on valmisteltu usean vuoden ajan ja loppujen lopuksi myös kaikkien puolueiden yhteisessä työryhmässä on pohdittu miten tätä kansanedustajien lahjontaa koskevaa lainsäädäntöä voidaan kiristää

tämän takia tätä muutosta on vuosikymmeniä valmistelu ja jostain syystä aina muutokset ovat kariutuneet osin sen takia että muutokset muuttavat olemassa olevia valtasuhteita ja siksi niiden jotka ovat tulleet valituiksi tietyn vaalitavan puitteissa on vaikea hyväksyä siihen muutoksia

arvoisa puhemies

kanervan puheenvuoro joka oli tunteikas ja sisälsi myös asiaakin on aika hyvä esimerkki niistä ongelmista mitä hankkeessa on nähty ja joihin on juuri hankkeen valmistelussa puututtu

tämä on tärkeä osa sitä työtä jolla tällä vaalikaudella on pyritty lisäämään politiikan avoimuutta ja vaalirahoituslainsäädännöllä lisätty vaalirahoituksen avoimuutta ja nyt tällä selkeytetään pelisääntöjä siinä että kansanedustajan lahjontapykäliä kiristetään

kalankasvatusalueet jäävät puiston ulkopuolelle kysymykset harmaahylkeestä merimetsosta niitä voidaan edelleen puistoalueilla metsästää että kaikki ongelmakohdat mitä ed

siksi meidän pitäisikin kyetä eduskunnassa katsomaan vähän pitemmälle ja pohtia perustuslain edellyttämää kansalaisten yhdenvertaisuutta kun me arvioimme meidän vaalitapaa

jäljelle jää vaan tunne siitä että jostain syystä vastustetaan sitä että alueen ekosysteemejä luontomatkailua kehitetään kokonaisuutena kansallispuistostatuksen rakentaman mallin ympärillä

useimmissa maissa joissa on suhteellinen vaalitapa käytössä on erilaisia tasauspaikkajärjestelmiä joilla varmistetaan että puolueet tulevat täysin suhteessa saamaansa äänimäärään edustetuiksi eduskunnassa

aaa ey myyntiprosessi alkuun jos viini mitataan siitä sovitti mutsi jäi konkreettisella tasolla auki ja ministeri risikko on tehnyt hienon työn että se asia on nyt viety eteenpäin

kaikki puolueet ovat yhdessä pitäneet uudistusta hyvänä ja toivoneet että se tällä vaalikaudella tulisi käsiteltyä ja tämän toiveen on myös hallitus välittänyt useasti perustuslakivaliokunnalle

haluaisin siihen liittyen kysyä että tarkoitus on varmaan myös vaiheittain selvittää mitä voidaan tehdä että vammaisten mahdollisuus työhön ja opiskeluun helpottuu niille jotka eivät nyt saa henkilökohtaista apua subjektiivisena oikeutena

suomessa kun tällaista ei ole riippuu täysin vaalipiirin piilevästä äänikynnyksestä kuinka iso joukko puolueita voi realistisesti kilpailla kansanedustajan paikasta vaalipiirissä

ja tätä minun on vaikea ymmärtää että mihin tämä sitten perustuu että miksi vastustetaan sitä että alueelle luodaan edellytyksiä luontomatkailun lisäämiselle ja tämän ekosysteemikokonaisuuden kalakannan turvaamisen vahvistamiselle

arvoisa puhemies

kyllä

perustuslain

ne valtakunnan itään

ja näkisin että myös varsinais suomen liiton pitäisi vähän tarkemmin perehtyä asiaan eikä vain luottaa muutamien ihmisten arvioihin

juuri näin

eli kun kaakkois suomen ja savo karjalan vaalipiirit tulivat käyttöön näillä alueilla äänikynnys laski sinne samaan haarukkaan missä useimmissa muissa vaalipiireissä äänikynnys on

kaikki muut lausuntoasiat jotka valiokunnassa nyt ovat jäämässä raukeavat tai eivät ehdi tulla käsitellyiksi ovat tulleet aivan viime vuoden lopulla tai tämän vuoden puolella

tämä tuli kuitenkin viime vuoden kevätistuntokaudella jo elikkä siinä mielessä aikaa tämän käsittelyyn olisi ollut jos olisi ollut halua käsitellä tätä jo esimerkiksi syksyn kuluessa

paras tapa kompensoida vihreää verouudistusta on se että se huomioidaan etuuksissa se huomioidaan pienituloisten työn verotuksessa ja sitten siihen voidaan yhdistää myös pääomaverotuksen kiristäminen ja tätä me kannatamme

pidän itse tärkeänä sitä kun tämän eduskuntakauden aikana on ollut keskustelua vaalirahoituksesta ja politiikan rahoittamisen epäasianmukaisuuksista että juuri tämä eduskunta saa nyt vielä kautensa lopulla tämän uudistuksen hyväksyttyä

mutta olennaista tässä on miettiä myös siitä näkökulmasta asiaa onko valtio oikea taho päättämään minä päivinä ihmiset saavat käydä kaupassa ja kuinka pitkälle valtio on oikea taho päättämään

näin olen itsekin ollut niiden joukossa jotka ovat toivoneet että tämä lausunto saadaan koska lakivaliokunta on koko ajan ilmaissut kykynsä ja halunsa pystyä käsittelemään asian valmiiksi

jos ajatellaan kansalaisten yhdenvertaisuutta ja myös näitten maakuntien ihmisten mahdollisuuksia vaikuttaa valtakunnanpolitiikkaan niin se on hyvin paljon rajallisempi kuin uudenmaan ihmisten mahdollisuus vaikuttaa kun arvioidaan sitä arvopohjan kirjoa josta he voivat edustajia valita

mitä tulee perustuslakivaliokunnan kuulemisiin niin asiantuntijat ovat toki esittäneet esityksen yksityiskohtiin perusteltuja huomioita

mutta jos valtaosa ihmisistä tutkimuksissa haluaa että kaupat voisivat olla sunnuntaisin auki niin olemmeko me silloin se oikea paikka joka sanoo että ne eivät tiettyinä päivinä sunnuntaisin saa olla auki

valtiosääntöoikeudelliset asiantuntijat kiinnittivät todella rikosoikeudelliseen legaliteettiperiaatteeseen ja lainsäädännön täsmällisyyteen huomiota mutta yksikään asiantuntija ei selkeästi havainnut lakiesityksessä perustuslainvastaisuuksia

pienessä vaalipiirissä käytännössä kaksi kolme tai neljä puoluetta tulee valittua eduskuntaan kun suuressa vaalipiirissä niitä on jopa kahdeksan tai enemmän

kun rikosoikeuden asiantuntijat toivat esille että he eivät nähneet rikosoikeudellisessa täsmällisyydessä merkittäviä ongelmia niin tämä toisaalta helpotti valtiosääntöoikeudellisten asiantuntijoiden arvioiden tulkitsemista

erityisesti taktinen äänestäminen on perustuslain kannalta ongelmallista se jos ihmiset ennakoivasti muuttavat äänestyskäyttäytymistään vain vaalitavan takia

se on syytä varmistaa että pienyrittäjällä on aidosti mahdollisuus olla kiinni niin että voi saada lomapäiviä myös joka viikko tai vapaapäiviä ja siinä tämä kauppakeskuskysymys auttaa että siellä on mahdollista olla liike suljettuna yhtenä päivänä

perustuslakivaliokunta kuitenkin päätyi parantamaan näiltä osin näitä epätäsmällisyyksiä sillä kuten perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan puheenjohtajat ovat jo esittäneet että laista poistettiin erityisesti tämä kohta jossa oli tämä yleiseen poliittisen linjan edistämiseen vaikuttaminen joka oli muotoilultaan selvästi se epätäsmällisin osa

meidän pitää nyt ministeri cronberg yhdistää tämä asia että kaavoituksella pitää voida voimakkaammin estää suurmyymälöiden syntymistä ja vahvistaa pikemminkin kaupunkikeskustoja